jos meillä on pääministeri pitäisi oikeastaan muutamassa viikossa muutamassa kuukaudessa enimmillään saada asia niin että siinä vaiheessa tiedetään onko syytä ryhtyä oikeudellisiin toimiin vai ei

kuitenkin tämä hallituksen esitys tarvitsee jatkokehitystä ensi vuoden aikana valtiovarainministeriön vero osastolla

hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden perusta ovat kehykset ja jos niistä luovutaan paljon menee samalla kertaa ja menee varmasti myöskin luottoluokitus

nimittäin silloin kun makeisverolakia säädettiin pari vuotta sitten siinä yhteydessä todettiin että sittenkin tuntuisi paremmalta että meillä olisi kansanterveydellisesti ohjaava kattavampi ja neutraalimpi vero eli sokerin määrään perustuva vero

laukkasen kysymykseen täytyy todeta että oikeuskansleri ei voi tietää henkilöiden mahdollisia jääviyksiä valtioneuvostossa ja siitä syystä henkilön itse täytyy aina kysyä oikeuskanslerilta omien tietojensa perusteella saattaisiko hän olla tässä tapauksessa jäävi vai eikö ja antaa asiaa koskevat kaikki tiedot

se että nyt joudutaan myymään jo valtion omaisuutta jotta voidaan menoja rahoittaa osoittaa oikeastaan aika hyvin sitä missä tilanteessa suomen valtiontalous valitettavasti on

mutta sinänsä kun on laajakantoisia asioita joissa välttämättä tulkinnat eivät ole selviä sinänsä koska oikeuskansleri on kruununjuristi hänen tietysti on syytä kiinnittää valtioneuvoston jäsenten huomiota mutta yksittäistapauksissa hänen on vaikea tehdä arviota henkilön jääviydestä tai sen puutteesta

mielestäni suomen ulkopolitiikan keskeisin tehtävä on pitää huolta siitä että pax americana säilyy niin pitkään kuin suinkin mahdollista koska se on paras turva rauhalle maailmalla

nyt joka tapauksessa tärkeätä on että seurataan mitkä nämä vaikutukset ovat terveyteen kun tästä laista on kokemuksia tästä makeisverosta joka perustuu tullitariffiluokituksen mukaisiin tuotteisiin ja voidaanko tosiaan tämmöisellä sokeriverolla parantaa näitä terveysvaikutuksia plus sitten myöskin vaikutusta kauppaan ja teollisuuteen

onneksi venäjä on muuttanut ulkopolitiikan linjaansa ja venäjä alkaa kenties tulla mukaan tähän euroatlanttiseen yhteistyöhön vakauttamaan maailmaa koska se näkee että sen omat intressit ovat samalla suunnalla

mutta viime aikoina hallituksen politiikka on ollut semmoista että levitetään rahaa sinne tänne pieniä summia ja saadaan hyvä omatunto sillä kuvitellaan että asiat ovat hyvin kun paremminkin pitäisi harjoittaa sitä politiikkaa mitä ahon ja lipposen hallitukset harjoittivat

tältä osin eduskunta voi ottaa asiaan kantaa kun meillä on täällä esitutkintalaki käsiteltävänä ja siinä yhteydessä luulen että on tarkoituksenmukaista arvioida sitä että käytäntöä voitaisiin muuttaa niin että oikeuskansleri voisi määrätä esitutkinnan suoritettavaksi

kuten siellä todetaan niin ensisijaislähtökohta on se että omistajien pitää pääomittaa pankkeja omistajat kantavat tästä yrityksestään vastuun

alas kustannukset mutta vähän tukea mieluummin tuet kaiken kaikkiaan pois ja tällä linjalla toivotan teille menestystä ministeri rinne

kun kiinassa tapahtuu poliittinen vallankumous jossakin vaiheessa niin tärkeätähän on se että siellä eivät nouse nationalistit valtaan vaan siellä on rakentavan yhteistyön joukko joka hallitsee kiinaa

toiseksi jos omistajan varat eivät riitä silloin asianomaisen pankin kotimaan valtion pitäisi panostaa eli sijoittaa tähän pankkiin lisätäkseen sen pankin vakavaraisuutta

vero osastolla on ollut tänä syksynä kovasti kiireitä muitten lakiesitysten vuoksi mutta toivottavaa on että keväällä olisi niin paljon aikaa että ehdotus tältä osin voitaisiin saada valmiiksi

mitä tulee sitten menettelyyn niin voidaan myöskin kysyä sitä onko tarkoituksenmukaista että koko sali ottaa kantaa ministerin mahdolliseen rikossyytteeseen

olikin säälittävää katsoa lissabonin naton kokousta jossa mentiin eteenpäin mutta suomi oli siellä marginaaleissa seuraamassa kokousta presidentin ja kahden ministerin voimalla innokkaasti

se tarkoittaa sitä että jos meillä on huono pankki niin pitäisi pyrkiä selvittämään mahdollisuudet siihen olisiko joku hyvässä kunnossa oleva pankki joka voisi ottaa tämän huonossa kunnossa olevan pankin sen liiketoiminnan tai sitten pankin kokonaisuudessaan ja tällä tavalla pitää huolta siitä että se olemassa oleva pankki ainakin saneeraustoimenpiteitten jälkeen olisi siinä kunnossa että se ei tarvitse pääomatukea

jäätelöäkin verotetaan varsin ankarasti mutta kun kaikkien täytyy kärsiä niin hyväksytäänsiä verotuksen

yleiskeskusteluun ja ryhdytään yksityiskohtaisen käsi tekee eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön hyväksytään nyt se jäätelönkin verotuksen kiristäminen

mitä tulee sitten käsittelyyn niin olen sitä mieltä että hovioikeus on kuitenkin parempi käsittely siitä syystä että perusoikeuksien mukaisesti jokaisella pitäisi olla oikeus voida valittaa omasta tuomiostaan ja voidaan kysyä miksi tätä oikeutta ei myöskin ministerillä pitäisi olla ja myöskin euroopan ihmisoikeussopimus saattaa edellyttää tällaista menettelyä

tältä osin täytyy sanoa että tietysti tätä voidaan tukea sillä tavalla että ei anneta sille huonolle pankille välttämättä pääomaruisketta tai sitten voidaan luoda sellainen ilmapiiri jossa pyritään edistämään tämmöisiä toimenpiteitä

jos me nyt katsomme näitä kriisitilanteita niin aika useassa kriisitilanteessa on ja näinhän oli muun muassa islannissakin lähtökohta se että pyritään katsomaan sillä tavalla jos fuusiojärjestelyn avulla voitaisiin saada uusi parempi pankkijärjestelmärakenne ja siten että se maksaa yhteiskunnalle vähemmän

tietysti voidaan ajatella että korkeimmalla oikeudella voisi olla lupamenettely että vain jos on syytä epäillä että hovioikeuden ratkaisu menee todella pieleen korkein oikeus käsittelee mutta muussa tapauksessa asia käsiteltäisiin nopeasti loppuun

viimeisenä vaihtoehtona sitten pitää olla se että jos rahaa kyseessä oleva valtio tarvitsee voidakseen pääomittaa pankkeja niin silloin väliaikainen vakuusrahasto antaa tälle jäsenvaltiolle rahaa jotta se voi pääomittaa pankkia mutta valiokunta toteaa että silloin lähtökohtana pitäisi olla se että pankin osakekirjoja pitää silti saada vakuusrahastolle vastineeksi

kun on asunto siinä talossa jos sitä ei tarvitse itse vuokraa sen ja siitä vuokrasta maksetaan veroa tuloveroa ja tietysti sille että pitäisi maksaa suurempi vastike ei ole mitään tarvetta koska voittoa ei synny sille kiinteistöosakeyhtiölle

valtakunnansyyttäjä katsoi että istuntoaineisto voidaan julkistaa ja katsottiin että kun kansanedustajalla pitää olla oikeus saada esitutkinta aineisto käsille niin tarkoituksenmukaista on se että aineisto julkistetaan ja myöskin sen julkistaminen helpottaa sitä keskustelua joka yhteiskunnassa käydään ennen tämän päivän keskustelua eli ennen lopullista päätöksentekoa jotta kaikilla olisi mahdollisimman tarkka kuva siitä mistä eduskunta päättää

puhutaan nyt juuri sekä sijoittajavastuusta että myöskin siitä että saadaan vakuuksia ja tämä olisi erittäin tehokas toimi

se riippuu kreikasta itsestään

lähdetään nyt ensin siitä että korvataan se tuonti siihen menee yksi voimala sitten korvataan kivihiiltä siihenkin menee helposti yksi voimala niin että siinä suhteessa se vienti ei ole kovinkaan lähellä kun me olemme tällä hetkellä pitkälti tuonnin varassa että minun mielestäni siltä osin faktat ovat harvinaisen selviä

täytyy sanoa että tietysti tänä päivänä valtakunnanoikeudessa ministerin syyteasia ratkaistaan riippumattomassa tuomioistuimessa ja jos järjestelmää muutetaan lopullinen ratkaisu pitää aina suorittaa riippumattomassa tuomioistuimessa

ja on selvää että täällä se asia pitää käsitellä mutta meillä oli ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko täällä ja siinä yhteydessä tämä eduskunta on jo käsitellyt tätä asiaa ja tässä on ollut ihan riittävästi näittenkin viikkojen aikana aikaa käydä tätä asiaa lävitse että eduskunta on voinut riittävästi paneutua tähän asiaan

se lisää kunnallista itsehallintoa kunnat voivat itse päättää ja tässä kannustetaan kaksikielisyyteen mikä mielestäni on erittäin hyvä asia

mutta mitä tulee lopputulokseen tässä asiassa kun perustuslakivaliokunnan mietinnön kannalla oli valtakunnansyyttäjä valiokunnassa myöskin jääviysasiantuntijat olivat yksimielisesti samaa mieltä että vanhanen oli jäävi tässä asiassa rikosoikeuden asiantuntijat olivat sitä mieltä että syyttämiskynnys ei ylity ja myöskin valtiosääntöasiantuntijat olivat tätä mieltä voidaan sanoa että valiokunnan mietintö vastaa kaikkien asiantuntijoiden kantaa

olen varsin vakuuttunut siitä että minkään kunnan ei kannata ryhtyä kaksikieliseksi vain saadakseen valtionosuudet koska ne kustannukset kuitenkin siitä että koko hallinto tapahtuu kahdella kielellä ovat siinä määrin suuria että tällä tavalla rahastaminen kunnalle ei kannata joten se argumentti mielestäni tässä tapauksessa ei ole pätevä

olennaista on se että tässä käsitellään vain matti vanhasen jääviyttä valtioneuvoston päätöksenteossa eikä vanhasen muita toimenpiteitä esimerkiksi nuorisosäätiön osalta se rajoittuu pelkästään tähän eikä tässä käsitellä myöskään mitään muita vaalirahoitukseen liittyviä seikkoja vaan ne ovat omassa prosessissaan ja tästä ei voida antaa mitään johtopäätöksiä tälle muulle prosessille

se on se perusongelma

valtiot ovat hoitaneet holtittomasti talouttaan

se varmasti lisää tarkkaavaisuutta valtioneuvostossa että ministerit ovat huomattavasti huolellisempia kun päätöksiä tehdään yhä useammin kysytään ja pitääkin kysyä oikeuskanslerilta jääviysseikoista

siitä syystä että kukaan teistäkään ei halua että tänä päivänä lainataan rahaa kreikan valtiolle koska ette luota siihen että sen rahan välttämättä saisi takaisin

jokaisen pitää tässä tilanteessa kantaa vastuunsa mutta erittäin hyvä on ja täytyy onnitella pääministeri kataista että nyt huippuko kouksessa päästiin siihen että kansainvälinen valuuttarahasto aktivoituu tässä

itse edustan grecossa euroopan neuvoston parlamen taarista yleiskokousta ja olen osallistunut myöskin suomea koskevien asioiden käsittelyyn ja lähtökohta grecossa on se että oikeastaan se sopimus pitäisi kirjaimellisesti suurin piirtein toteuttaa käyttää samoja ilmaisuja kuin näissä artikloissa on jolloin greco olisi kaiken kaikkiaan tyytyväinen

tietysti arvoisa puhemies meillä suomessa joudutaan arvioimaan tätä asiaa suomen perustuslain kannalta ja lähtökohta on se että perustuslaki edellyttää että jokaisella edustajalla on puhe ja toimintavapaus ja se turvataan kaikissa edustajan tehtäviin kuuluvissa toimissa

arvoisa puhemies

vaikka meillä perustuslaki salliikin kuvaohjelmien ennakkotarkastuksen lasten suojelemiseksi niin täytyy sanoa että kyllä normaalissa demokraattisessa yhteiskunnassa jossa vallitsee sananva paus ennakkosensuurista on luovuttu ja valvonta tapahtuu jälkikäteisesti sitten rangaistuksen muodossa kysyä vaikka tämä on askel oikeaan se

kuitenkin on täysin selvää suomessa ehkä kaikissa maissa että perustuslain säännöksillä ei voida vapauttaa ketään rangaistusvastuusta vaan myöskin kansanedustajalla on oma rangaistusvastuunsa

heinäluoman kanssa samaa mieltä siitä että jos meillä on parlamentaarinen työryhmä ja siellä päästään yhteisymmärrykseen niin sen pitäisi olla kyllä aika vahva suuntaviitta myöskin hallitukselle

keskustelu on

liikkumavaraa kriminalisoinnin säätämisessä on varsin paljon mutta on tiettyjä periaatteita joita kaikissa tilanteissa täytyy noudattaa ja nämä tulevat perusoikeuksista

uskonto tasaisimmassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä on kyse sellolakiehdotuksen hylkäämisestä ja jos siihen on aihetta

nimittäin meillä on rikosoikeudellinen laillisuusperiaate joka edellyttää täsmällisyysvaatimusta rikosoikeudellisissa säännöksissä eli se tarkoittaa käytännössä sitä että aina pitää olla ennakoitavissa onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa

ei voi olla tilanteessa jossa tekijä ei tiedä onko hänen tekonsa rangaistava vai ei

kiljuselle haluan todeta että olemme samaa mieltä pax americana on myönteinen asia ja se ei voi olla pelkästään yhdysvaltain päätöksentekoa vaan sen pitää olla euroatlanttista päätöksentekoa johon venäjä jossakin vaiheessa tulee varmasti liittymään mukaan ja meidän pitäisi olla samaa mieltä siitä että suomen pitää olla osa tätä päätöksentekokoneistoa

tähän rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen perustuslakivaliokunnan perustuslakiasiantuntijat kiinnittävät huomiota tai oikeastaan voi sanoa että kaikki valtiosääntöprofessorit kiinnittivät siihen huomiota

se on talon sisällä syntynyt joka on sitten tullut vähitellen sinne hallitukseen ja viime kädessä hallintoneuvostoon jossa käytiin hyvin perusteellinen keskustelu tästä asiasta

professori hiden totesi että ei voida pitää mitenkään optimaalisina rikos eikä se ole jätetty rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen edellyttämän yksillöllisyyden kannalta kohtia hallituksen esityksestä eräiltä osin

arvoisa puhemies

se pitää muistaa

mitä tulee sitten teidän ohjelmiinne niin kun puhutaan oikeudenmukaisesta verotuksesta tässä elvyttämistilanteessa te olette hoitaneet varallisuusveron poistamisen ja nyt vastustatte elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista

kaiken taustalla on sitten se että hinnannousu täytyy mitoittaa sillä tavalla että harmaa tuonti lähinnä idästä ei olennaisesti lisäänny ja sitä kautta pudota sitten näitä valtion verotuloja

myöskin arvostettu emeritusprofessori pekka koskinen rikosoikeuden professori katsoi että tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tällainen luonnehdinta on äärimmäisen epäselvä ja että se täytyy ehdottomasti täsmentää

mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa että tämä valittu linja on semmoinen joka nämä kaikki tavoitteet ehkä parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa ja tällä tavalla voidaan päätyä hyväksyttävään lopputulokseen

täytyy sanoa että tässä asiassa kyllä oli jonkin verran hankalaa se että oikeusministeriö ei oikeastaan missään yhteydessä tunnustanut niitä ongelmia joita hallituksen esityksessä oli tai sanoisin että oikeusministeri ei tunnustanut

terveyspoliittinen elementti kuitenkin tässä hallituksessa tulee erityisesti sitä kautta että nyt veronkorotus kohdistetaan nimenomaan perusveroon ei suhteelliseen veroon vaan perusveroon mikä tarkoittaa sitä että meillä noin puolet savukkeista on perusveron piirissä ne ovat halvimmat savukkeet ja sitä kautta pyritään pitämään huolta siitä että nimenomaan tupakointi vähenisi

tässä ehkä täytyy todeta että tupakan verotus kokonaisuudessaan perustuu yksikköveroon muissa pohjoismaissa

täytyy sanoa että ministeri aika pitkälti nonsaleerasi sanoessaan että kun tässä nyt hänen mielestään ei ole mitään perustuslakiongelmia niin välttämättä mitään muutoksia ei tarvita ja perustuslakivaliokunnan lausunnolla ei olisi asiassa merkitystä ja sanon että tämä aidosti vaikeutti tämän asian käsittelyä perustuslakivaliokunnassa ja koko eduskunnassa

ja tilanne elää me tiedämme sen ja se ei välttämättä riipu meistä vaan se riippuu siitä mitä tapahtuu kreikassa mitä tapahtuu italiassa mitä tapahtuu espanjassa mitä tapahtuu koko euroalueella

ensinnäkin on todettava että on harmillista että euroopan neuvoston valtuuskunnan kertomus on nyt käsittelyssä viikolla jolloin euroopan neuvoston valtuuskunta on strasbourgissa ja taidan olla ainoa valtuuskunnan jäsen joka sattuu olemaan paikalla voidakseen osallistua tähänkin keskusteluun

tärkeätä kuitenkin on se että hallitus on sitoutunut ja myöskin eduskunta budjettimietinnön kautta siihen että me aina kannamme vastuumme pidämme huolta siitä että ulkomailla voidaan luottaa suomeen suomen antamiin sitoumuksiin ja että myöskin kansalaiset suomessa voivat luottaa siihen että taloutta hoidetaan vastuullisesti

täytyy sanoa että kun se on se lähtökohta sille rikosoikeudelliselle sääntelylle niin on aika vaikeata ymmärtää sitä mistä syystä tämä oikeudettomuus poistetaan

hallitus esitti että kun se koskee virkamiehiä niin se johtaa helposti siihen että rinnastetaan virkamiesten ja kansanedustajien asema mutta ei ole mitään estettä sille etteikö se lähtökohtaisesti ole rikosoikeudellisesti sama ja sitten on kansanedustajia koskevia erityisiä säännöksiä